ketjun metsästä vientiasiakkaalle täytyy olla kilpailukykyinen

tilanne olisi ehkä toinen jos hallitus olisi noudattanut tiukasti ohjelmaansa

toimenpiteitä on toki tehty erityisesti puuhuollon osalta mutta paljon voidaan vielä tehdä

mielestäni nyt tarvittaisiin nopeasti lisäpanostuksia ratojen akselipainojen korottamiseen ja meriväylien syventämiseen

mikäli alijäämä uhkasi ennusteiden valossa mikäli alle jäävät ulkoseinät itävallassa muodostua tätä suuremmaksi hallituksen piti viipymättä esittää tarvittavat menojen vähentämistoimenpiteet tai muut tarvittavat toimenpiteet

arvoisa puhemies

suomen pankin ennuste oli ensimmäinen minun noteeraamani ennuste jonka mukaan suomen bruttokansantuote supistuu ensi vuoden aikana

se on keskeinen metsäteollisuuden kuljetusreitti

meitä sosialidemokraatteja on tämän syksyn aikana syytetty siitä että me olemme pelotelleet synkistelleet taloustilannetta

mielestäni hallituksen tässä tilanteessa pitäisikin tehdä nopeasti päätöksiä rata ja väyläinvestointien aikaistamisesta

harkinnan arvoista olisi myös se että meriväylät erotettaisiin muusta väyläohjelmasta

ne ovat kustannuksiltaan huomattavasti pienempiä kuin rata ja tiehankkeet ja niiden rahoitusrakenne on aivan erilainen

meriväylät ovat myöskin hankkeita joita kuntien rahoituksella voitaisiin toteuttaa valtion maksaessa sitten myöhemmin kustannukset jälkirahoituksena

julkisen talouden kestävyysvajetta koskevat arviot ovat vuosi vuodelta synkentyneet

jos kuntien vastuuta liikenteen investoinneista aiotaan lisätä niin sitten täytyy myös ohjata osa liikenteen verotuksesta kunnille

tilauskannat monilla teollisuusaloilla ovatkin romahtaneet ja pahimmillaan on tehtyjä tilauksia peruutettu

voikin todeta että porvarihallituksen ohjelmassaan sopima suurituloisia suosinut veronalennuslinja sopi huonosti hallituskauden taloustilanteeseen

on myös syytä todeta että kunnat jo nyt käyttävät katujensa rakentamiseen ja ylläpitoon enemmän euroja kuin valtio teihin

arvoisa puhemies

varsin kummallisena pidän sitä että ensi vuoden budjettiesityksessä perustien ja perusradanpidon määrärahoja ollaan vähentämässä kun suunnan pitäisi olla aivan päinvastainen

mielestäni tänä syksynä talouspolitiikan perusvaihtoehdot ovat olleet toimettomuus ja ak tiivinen elvyttäminen ja valitettavasti hallitus on valinnut toimettomuuden

arvonlisävero on ensi vuonna keskimäärin korkeammalla tasolla kuin tänä vuonna

hallituksella olisi ollut erinomainen mahdollisuus tehdä niin energia liikenne kuin talonrakennushankkeiden aikaistamista koskevia päätöksiä

jos näin olisi tehty niin työt olisivat tällä hetkellä käynnissä ja lievittäisivät rakennusalan nopeasti pahenevaa työttömyyttä

vasta nyt kun elinkeinoelämän raskassarja työmarkkinajärjestöjen edustajat ja ekonomistit ovat alkaneet vaatia hallitukselta vaikuttavia elvytystoimia pientä heräämistä on tapahtunut

tämä on kuitenkin ollut tilapäistä ja koska monet maat ovat velkaantuneet nopeasti ja kärsivät mittavista budjettialijäämistä talouden tasapainottamistoimet edellyttävät verojen kiristyksiä ja julkisten menojen leikkauksia

näillä toimilla on epäilemättä investointeja ja kysyntää hillitsevä vaikutus

jos näitä toimia tehdään samanaikaisesti suomelle tärkeissä vientimaissa niin näillä voi olla vientiimme kielteinen vaikutus

erityisesti eräät keskustan ministerit ovat syksyn mittaan pitäneet kovaa meteliä siitä että maamme hyväosaisetkin pitää saada laman maksumiehiksi

tyhjää puhetta siis

euromääräisesti näistä veronkevennyksistä suurin osa menee hyvä ja suurituloisille mikä myöskin vähentää kulutukseen menevää osuutta

tänä päivänä tulee valitettavan paljon tietoa ja uutisia siitä että erityisesti monen pienen ja keskisuuren yrityksen tilanne on niin sanotusti veitsenterällä

ellei pystytä tekemään niiden rahoitusta turvaavia ratkaisuja konkurssit tulevat lisääntymään eli tässä täytyy toimia nyt ja nopeasti

arvoisa puhemies

kyllä minä uskon että siellä tiedetään mikä on tilanne tällä hetkellä rakennusalalla ja kun he väittävät että uusia kohteita ei käynnisty niin minä kyllä täysin uskon heitä

oikeastaan se mitä on tehty esimerkiksi budjetin täydennysosassa hyviä asioita on yritysrahoituksen turvaaminen

on haluttu turvata vientiyritysten rahoituksensaanti finnvera rahoitusta on vahvistettu veraventurea myöskin pääomitettu teollisuussijoitusta

en kokonaan kuullut ed

tämän pohjoismaisen yhteistyön osalta on kyllä todettava että se on päässyt lupauksia antavaan hyvään vauhtiin

ensi vuonna suomi on mukana kahdessa taisteluosastossa

se joutuvatko nämä taisteluosastot tositoimiin tullaan näkemään

näyttää kuitenkin siltä että kynnys operaatioihin lähettämiseen on varsin korkea ja vaikka on paljon puhuttu näitten taisteluosastojen käytettävyyden lisäämisestä ja joustavuudesta niin eipä tällaista käytännössä ole kuitenkaan näkynyt

mielestäni on tärkeää että me olemme tässä mukana kannamme tältäkin osalta vastuutamme ja tämä on äärettömän tärkeä tehtävä merivoimille

mutta ehkä ensi vuonnakin se kovin paikka sotilaallisessa kriisinhallinnassa on tietenkin afganistan

toki kansainvälisen yhteistyön tehtävänä on tukea afganistanin hallitusta kehitysponnisteluissa vielä ehkä turvallisuuden takaamisessakin mutta täälläkin tilanne on se että ongelmiin ei ole sotilaallista ratkaisua

mielestäni on todella huono asia että esimerkiksi me emme kykene pitämään hävittäjätorjuntajärjestelmää tarvittavassa valmiudessa varaosien puuttumisen vuoksi

täällä tänään debatissa tuotiin esiin se että puolustusasioissa suomessa ja täällä eduskunnassa on vallinnut suuri yksimielisyys suuri konsensus

aikaisemmin jo totesin että puolustusmäärärahojen osalta olisi pitänyt pitäytyä turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon parlamentaarisen seurantatyöryhmän yksimielisen linjauksen takana

silloin ehkä jo pystyttiin jossain määrin ennakoimaan sitä vaikeaa taloudellista tilannetta mikä on meitä kohdannut tänään

minun mielestäni tässä tilanteessa kun valtio todellakin velkaantuu nopeaa vauhtia meillä on mittava budjettialijäämä tällaiset ylimääräiset tasokorotukset eivät ole perusteltuja

ymmärrän kylläkin että puolustushallinnollakin puolustusvoimilla on erilaisia tarpeita ja tälle ylimääräiselle korotuksellekin löytyisi käyttöä mutta meillä ei mielestäni ole siihen tänä päivänä varaa

me joudumme käymään valtion menot tulevina vuosina erittäin tarkkaan läpi ja uskon että näin tullaan menettelemään myöskin puolustushallinnon määrärahojen osalta

oikean suuntaisia esityksiä on tehty

kentällä yritykset perustavat kriisiryhmiä ja viestit ovat kovin huolestuttavia

eli tässä tilanteessa on äärettömän tärkeää että me emme päästä terveitä yrityksiä konkurssiin tilapäisten rahoitus ja vakuusongelmien takia

todellakin tarvitaan lisää valtuuksia lisää pääomituksia niin teollisuussijoitukselle kuin verallekin ja tarvitaan innovatiivisia tähän aikaan sopivia rahoitus ja takaustuotteita

välillä on ollut toki suvantovaiheita mutta varsinkin viime kuukausien aikana kohu on jälleen hallinnut julkisuutta

kansalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmäämme tämä kohu on selkeästi murentanut ja haitannut siksi selkeää palaute on niin tuolla toreilla ja turuilla kuin sähköpostissakin

mutta kyllä viime aikoina olen ollut havaitsevinani myös yhä enemmän tuskastumista siihen että tätä asiaa vaan vatvotaan vatvomistaan ja olen kyllä saanut vähän samantapaisia kommentteja ja kysymyksiä kuin mihin ed

pentti viittasi kysymyksiä siitä eikö hallituksella ja eduskunnalla ole todellakaan mitään tärkeämpää tekemistä nyt kun olemme keskellä vaikeaa talouskriisiä kuin tämän asian käsittely mitenkään tätä asiaa vähättelemättä mutta tämä on selkeää palautetta varsinkin viime päiviltä

meidän vaalirahoituslainsäädäntömme ongelmana on ollut se että se on mahdollistanut tällaisen salailevan ja salamyhkäisen toiminnan

filatovkin nosti esiin se että meillä todellakin kymmenet edustajat heistä kymmenkunta nykyistä ministeriä jättivät noudattamatta lakia viime eduskuntavaalien jälkeen

siis he eivät toimineet todellakaan lain mukaan kun eivät tehneet näitä ilmoituksia sellaisina kuin ne piti tehdä vaan jättivät erityisesti tai pääasiassa kehittyvien maakuntien suomi ryltä saatuja avustuksia ilmoittamatta

tässä tietysti väkisinkin herää kysymys siitä mitä niin epäilyttävää salaamisen arvoista on juuri näissä kehittyvien maakuntien suomi ryn antamissa avustuksissa että ne jätettiin ilmoittamatta

itse asiassa en voi kuvitella että missään muussa läntisessä demokratiassa poliittinen elämä jatkuisi tällaisen jälkeen tällä tavalla normaalisti kuin täällä suomessa mutta suomi on tässä suhteessa kyllä ihan omassa sarjassaan ja onhan tämä vaalirahakohu kaiken kaikkiaan jo vaikuttanut meidän kansainväliseen maineeseemme vähän korruptoituneena maana

tästä kehittyvien maakuntien suomi ryn rahoituksestahan sittemmin kävi ilmi että taustalla oli liikemiesten suunnitelmallista toimintaa porvarihallituksen aikaansaamiseksi suomeen ja tässä hankkeessa onnistuttiin

merkittävin yritystoimija oli nova group jonka toimintaan on mahdollisesti liittynyt rikollistakin toimintaa

eräitä nova groupin rahaa saaneita poliitikkoja on mielestäni vaivannut merkillinen muistamattomuus ja tietämättömyys ja kyllä tätä muistamattomuutta esiintyi meidän pääministerillämmekin erityisesti koskien kehittyvien maakuntien suomi ryn taustahenkilöiden tapaamisia

jos tämän suuruisen avustuksen saa niin itse ainakin olisin kyllä harvinaisen kiinnostunut siitä mistä se on tullut ja taatusti selvittäisin tämän antajatahon

eivät nämä meidän kampanjamme nyt niin suuria ole vaikka ne suuria ovatkin etteivätkö todellakin tämän suuruiset avustukset sieltä nousisi selkeästi esiin

meidän on nopeasti kyettävä säätämään sellainen vaalirahoituslaki joka turvaa avoimen ja läpinäkyvän vaali ja puoluerahoituksen

kansalaisilla täytyy olla ennen vaaleja mahdollisuus saada tietoja ehdokkaiden rahoituksesta ja täten arvioida mahdollisia ehdokkaiden riippuvuuksia

mielestäni se kuitenkin olisi ihan keskeinen pidäke rahavallan hillitsemiseksi ja minun mielestäni tätä mahdollisuutta ei tämän uuden lainsäädännön valmistelussa ja säädännässä kannata jättää

dusty ja

vaikka valtiontalouden kehysmenettelyllä on talouden vakauden kannalta positiivisia vaikutuksia niin kehykset ovat myös äärettömän jäykät eivätkä mahdollista tilanteen mukaista joustavaa reagointia

koska meillä on yhteinen euroopan keskuspankin ohjaama rahapolitiikka niin meillä on kansallisena instrumenttina käytettävissä lähinnä vain finanssipolitiikka

jäykät kehykset ovat myös johtaneet siihen että kun menoja ei voida ylittää niin sitten kikkaillaan erilaisilla verovähennyksillä

talouskasvu on vasta heikolla oraalla joten sitä pitää ravita

arvoisa puhemies

tulevina vuosina suomi tarvitsee nopeasti työllistävää talouskasvua jotta julkinen talous saadaan jälleen tasapainoon ja työllisyys lamaa edeltävälle tasolle

meneillään oleva matalasuhdanne on koetellut ja koettelee vielä jatkossa erityisen rajusti rakennusalaa

viime vuoden lopulla alkaneet lomautukset ja irtisanomiset ovat lisääntyneet tämän vuoden aikana ja ensi talvena rakennusalaa uhkaa suurtyöttömyys

tilanne ei uskoakseni korjaannu myöskään pelkästään vientivetoisella kasvustrategialla